herra puhemies

kyllä näissä lupaprosesseissa ensinnäkin pitkä kesto niitten korkea hinta mutta sitten myös tämä käsittämätön joustamattomuus on niitä asioita joista meidän pitää ensimmäisenä päästä eroon

vaikka sosialidemokraattien ja perussuomalaisten kansanedustajatkin osittain aika kriittisesti ja nihkeästi suhtautuvat tähän aloitteeseen ja kysyvät onko tämä tasavertainen niin mielestäni tämä on hyvin perusteltu tässä tilanteessa

ja nähdäkseni se mitä näissä ensimmäisenä pitäisi tehdä on siirtää sieltä avista sitä valtaa enemmän näissä prosesseissa kunnille

sieltä henkilöstö ketkä saavat puolustusvoimien palveluksessa jatkaa siirtyy pääosin tikkakoskelle joten toiselta paikkakunnalta yhtä aikaa tulee asuntoja myyntiin huomattava määrä ja toiselta paikkakunnalta niitä sen jälkeen ostetaan

se pitää myydä halvalla

sitten taas toisaalla mistä ostetaan yhtä aikaa paljon asuntoja se asunnon hinta on korkea joten samojen perheiden täytyy myydä asunto ensin halvalla ja sitten ostaa kalliilla

siinä mielessä olisi erittäin perusteltua että varainsiirtoverolla tultaisiin näitä perheitä ja näitä ihmisiä vastaan jotka joutuvat näin tekemään

työntekijän on sitouduttava tekemään ne tarjotut tunnit mitä tässä on ja tässä tietysti toivoisin että vastauksia siihen tulisi että mikä on tämän prosessin meno

tasavertaisuudesta kun puhutaan niin tämä voisi olla esimerkiksi määräaikainen laki sillä keinoin että nyt kun nämä massiiviset irtisanomiset ovat päällä tätä toteutettaisiin ja sen jälkeen sitten katsottaisiin onko sitä tarpeen jatkaa

kaksi kolmasosaa irtisanottavista on naisia ja he ovat naisia jotka ovat lähellä eläkeikää muutaman vuoden päästä pääsisivät eläkkeelle

heille kyllä tulee tästä kohtuuton tilanne

meillä on yleinen asevelvollisuus ja reserviläisiin pohjautuvat sodanajan joukot ja jotta me tästä joukosta saamme ketterän meidän lainsäädäntömme täytyy se mahdollistaa

he joutuvat työmarkkinoille uudestaan heidän eläkekertymänsä tulee pienentymään ja heidän on erittäin vaikea sitä paitsi työllistyä joten nämä kaikki asiat tulisi paljon paremmin ottaa huomioon ennen kuin tämmöisiä päätöksiä ylipäätään varuskuntien lakkauttamisista tehdään

uuden tyyppisiä uhkia olemme euroopassakin nähneet ja emme me voi jäädä mikäli meitä jokin uhkaisi kolmea kuukautta odottamaan vaan meilläkin täytyy pystyä toimimaan ja tämä nopeampi kutsuminen kertausharjoituksiin on siinä erittäin tärkeä asia

haluaisin kuitenkin kysyä ministeriltä kuinka tämä laki huomioi reserviläisen oikeudet kun ei ole oikeutta kieltäytyä kertausharjoituksista

lapset ja nuoret tarvitsevat sitä

turvallisuutta on myös se että koulut voi käydä mahdollisimman lähellä sitä omaa kotia ja riittävän pienissä ryhmissä

me kaikki tiedämme miten haastava talous tässä maassa on

kuntien valtionosuuksia leikataan roimasti

haluan nyt korostaa sitä että kun tässä puhutaan nyt näistä turvenevojen lupamaksuista niin puhutaan maksuista jotka olisivat tulleet takautuvasti

ammattikorkeakoulupuolella toisella asteella on jo leikkauksia alettu tekemään

kysyisin nyt teiltä arvon ministeri voitteko te taata että sivistyspuolelta ei tulla leikkaamaan yhtään enempää resursseja pois siten että turvalliset koulut voidaan säilyttää ja myös tässä laissakin olevia asioita pystytään sitten toteuttamaan mahdollisimman tehokkaalla tavalla eli että leikkauksia ei enempää sivistyspuolelle tässä maassa tehdä

ei se poista velvoitetta siitä etteikö ympäristönsuojelun pidä olla kunnossa vaan tässä puhutaan aivan kohtuuttomasta maksusta pienelle turvenevalle lähinnä omaan käyttöön maatilalla kuiviketurpeeksi tai energiaturpeeksi taikka sille lähialueelle samaan käyttöön tulevien tuotteitten tuottamiseen tulevista maksuista

tämä on vähintään kohtuullista että sitä viidellä vuodella pidennetään ja tietysti jatkossakin sen jälkeen tulee katsoa hyvin huolella mikä on kohtuullista ja mikä ei tällaisten maksujen suhteen

arvoisa herra puhemies

olisinkin kysynyt ministeriltä kuinka vakavana ja todennäköisenä uhkana olisitte pitänyt sitä että puolustusvoimain komentaja ylipäätään olisi yksinpäin kutsunut tällaista joukkoa kokoon

eikö tässä laissa nyt ole kuitenkin edelleenkin pääasia se että pystytään nopeammin kutsumaan eikä nyt tuijoteta niitä rajoja siitä kuinka monta tuhatta miestä nyt sitten on kenenkin kutsuttavissa

meidän ryhmässämme on kuitenkin paljon asiantuntemusta ja olemme puhuneet asiasta paljon kuten myös tänään täällä eduskunnan suuressa salissa on puhuttu tähän tukipakettiin liittyvistä riskeistä ja euroopan ja suomen taloudesta kokonaisuudessaan

kun alkuvaalikaudesta erityisesti lausuttiin sana kuntauudistus niin kyllä nousivat monelta kuntapäättäjältä erityisesti kunnanjohtajalta karvat pystyyn tuolla maakunnassa

arvoisa herra puhemies

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa joka korvaisi voimassa olevat sotilaskurinpitolain ja poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain

se turhautuneisuus se väsymys ne kaikki vastaukset mitä valtioneuvostolle piti antaa ne kilometrit autossa ja ne tunnit erinäisissä kokouksissa palavereissa mitä on mennyt erilaisiin selvityksiin ja joutenpäiväisiin palavereihin niitä on lukuisia määriä

tälläkin kaudella muiden apupakettien toivoisi tehoavan

sanoisin että euroopan talous on kuin omena joka saadessaan kolhun yhteen reunaan tummuu

byrokratian purkuhan tässä on tietysti se kaiken lähtökohta se että kevennetään säännöstelyä ja kohtuuttomia lupamaksuja kevennetään semmoisia mitkä ovat järjenvastaisia

se mikä tässä näkyy on keskittämisen ideologia

arvoisa herra puhemies

sellaisiin maksuihin joihinka yrittäjä ei ole tavallaan voinut varautua haetaan kohtuullisuutta

haluan oikeastaan kolmeen eri hallinnonalaan kiinnittää huomiota mitä tässä tulevina vuosina tulee eteen ja mitä nyt tehdyt esitykset tarkoittavat

nyt näyttää kuitenkin siltä että siemenkodan reuna on tullut vastaan

enintään kolmen vuorokauden poistumiskieltoa ei saa panna täytäntöön poistumiskieltoon määrätyn viikko ohjelman mukaisen viikonloppuvapaan juhlapyhän tai vastaavan vapaan aikana ellei tämä ole perusteltua rangaistuksen ajoittamiseksi välittömästi rangaistukseen johtaneen teon jälkeen

herra puhemies

mutta herra puhemies luontainen kehitys kuntien välillä ja yhteistyö ei tule siitä että pakotetaan tekemään asioita pakotetaan edustaja heinonen kuntaliitoksiin tai kuntaliitosselvityksiin

olen edustaja hoskosen kanssa aivan täysin samaa mieltä siitä että tuolla maaseudulla pitää pystyä elämään siellä pitää pystyä yrittämään elinvoiman mahdollisuuksia pitää olla

nämä kokonaissäästöt mitkä hallitus on päättänyt puolustusvoimille tehdä tällä vaalikaudella ovat erittäin mittavat ja sillä on suoraa vaikutusta niin toimintaan kuin siihen kalustoon mitä puolustusvoimat käyttää kuten myöskin henkilöstön asemaan puolustusvoimissa

kreikka ei ole pystynyt tekemään niitä muutoksia omassa maassaan mitä olisi vaadittu siihen että euroalue voisi jatkaa nykyisellään

mitä tulee siihen mitä teidän omat puoluekaverinne ja toverinne tuolla maakunnissa ajattelevat niin kyllä he muuten ajattelevat niin kuin me keskustalaiset täällä

meidän pitää pystyä turvamaan kotimaista energiantuotantoa meidän pitää pystyä turvaamaan kotimaista työllisyyttä ja yrittäjyyttä tuolla maakunnissa

kyllä ainakin meillä päin huomasi sen että se kuntayhteistyö väheni huomattavasti silloin kun jouduttiin näitä pakonomaisia selvityksiä tekemään ja viemään eteenpäin kun niissä keskusteluissa mitä aiemmin oltiin käyty tavallaan jäätiin semmoiseen seisovaan tilaan eikä niitä päästy viemään sitten eteenpäin

näitä lisää näitä lisää

sitten kun mennään vielä tähän itse turvetuotantoon ja niihin kustannuksiin niin kun pienikin neva avataan turvetuotannolle siinä on erinäisiä kustannuksia mitä tulee ojituksesta ympäristönsuojelusta kun tehdään läjitysallasta tehdään suodatinkenttää ja niin edelleen

tämä on asia joka herätti erittäin paljon keskustelua ja vastustusta myös meillä puolustusvaliokunnassa missä asia oli lausunnolla

tämä kaikista koskettavin asia on tietenkin tämä varuskuntaverkon supistaminen mikä vaikuttaa monilta osin maahan suomeen

kreikassa on eletty yli varojen

tällaisenaan siis luovuttaisiin erottelusta kurinpito ojennuksiin ja kurinpitorangaistuksiin siten että kaikkia seuraamuksia kutsuttaisiin kurinpitorangaistuksiksi

se että noita takautuvia lupamaksuja tulisi ei poista niitä velvoitteita etteikö näiden asioiden pidä olla kunnossa ja jokainen vastuullinen tuottaja ne haluaa myös huolehtia

kun mietitään kokonaisuutta ja niitä säästöjä nämä puolustusvoimien supistukset vaikuttavat uskoakseni myös suurelta osin kokoomuksen edustajien tolvasen ja mäntymaan mainitsemaan sisäiseen turvallisuuteen

kyllä minä ainakin olen vahvasti sitä mieltä ja niin myös monet kuntapäättäjät että tällä vapaaehtoisuudella saadaan huomattavasti enemmän aikaan

enemmän kyse on siitä haluammeko me pitää kotimaisen työllisyyden kotimaisen energian puolta vai luotammeko me tässäkin asiassa ulkomailta tuotuun kivihiileen energiaan joka ei kyllä meidän omaa talouttamme paranna

sekään ei ole halpa ratkaisu eikä hyvä ratkaisu mutta näillä näkymin parempi kuin nykyinen missä kerta toisensa perään todetaan apupaketit kannattamattomiksi ja riittämättömiksi

myös tämä lähihistoria ei tarvitse mennä edes edustaja heinosen arkeologisiin kaivauksiin kun näkee että vapaaehtoisuudella saadaan huomattavasti enemmän ai

joku edustaja oli täällä viime kaudella sanonut taisi olla hannes manninen että kreikan apupaketissa on valittava ruton ja koleran väliltä ja oli silloin valinnut ruton

se on erittäin tärkeä kurinpidon muoto ja sen niin sanottu pelote tulee lähinnä siitä näkökulmasta että on vaara menettää joko iltalomiaan tai viikonloppuvapaitaan jos tekee hölmöyksiä

kannan siitä kyllä erittäin suuresti huolta erityisesti tuolla keskisessä suomessa ja etelä pohjanmaan alueella mistä useampi varuskunta nyt on lähdössä pois

aivan

nyt täytyy todeta samalla lailla

hän aikaan

myöskään näistä kokonaiskustannuksista mitkä tulevat vaikuttamaan toinen toisiinsa ei ole vielä selviä laskelmia saatu

kreikalle tarvitaan nyt hallittu velkasaneeraus ja irtaantuminen eurosta ja suomen hallituksen on valmistauduttava toimiin sen toteuttamiseksi sillä se tullee tapahtumaan joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin

nyt esillä olevan esityksen mukaan enintään kolmen vuorokauden poistumiskieltoa ei saisi panna täytäntöön poistumiskieltoon määrätyn viikko ohjelman mukaisen viikonloppuvapaan juhlapyhän tai vastaavan vapaan aikana

myöskin näitten varuskuntien lakkauttamisista koituvat kustannukset ovat osittain auki

esimerkiksi kun kauhavan osalta on tehty vaihtoehtoisia laskelmia se mitkä tulevat ne todelliset säästöt tai kustannukset olemaan yhteiskunnalle on vielä auki

kreikalle oma valuutta ja edellytyksiä rakentaa talouttaan uudelta pohjalta

turvataksemme omat hyvinvointipalvelumme emme voi osallistua loputtomiin muiden maiden tukemiseen

ministeri gustafsson täällä käydyssä debatissa kehui kovasti ammattikorkeakouluratkaisua mikä on tehty ja sanoi että suorastaan on kiitelty ympäri suomea tästä ratkaisusta

joukko osaston komentajaa alempien kurinpitoesimiesten tekemistä päätöksistä tehtäisiin ensin ratkaisupyyntö joukko osaston komentajalle

kurinpitomenettelyssä määrätyt kurinpitorangaistukset olisivat varoitusta tai kurinpitosakkoa lukuun ottamatta pantavissa täytäntöön muutoksenhausta huolimatta jollei joukko osaston komentaja tai tuomioistuin erityisestä syystä määräisi ettei täytäntöönpanoa saisi aloittaa tai jatkaa

se mikä tästä tekee erittäin kipeän asian on se että me teimme etelä pohjanmaalla seinäjoen ammattikorkeakoulussa juuri ne ratkaisut joita opetus ja kulttuuriministeriöstä esitettiin toivottiin

sivuyksiköitä lakkautettiin keskitettiin seinäjoelle sen takia että oltaisiin päästy pienemmillä leikkauksilla mutta valitettavasti kylmä käsi kävi nyt seinäjoen ammattikorkeakoulun ylitse

mutta tähän poistumiskieltoon liittyen kaiken kaikkiaan tämä rajoitus tulisi monimutkaistamaan asioita ja osaltaan estämään sen välittömän täytäntöönpanon

se myös vähentäisi merkittävästi poistumiskieltorangaistuksen tehoa ja voisi siten aiheuttaa käytetyn rangaistusasteikon koventumista

eu maiden mainittu rajoitus poistumiskiellon määräämisen osalta olisikin tullut poistaa tästä laista kokonaan kuten puolustusvaliokunta tähän asiaan kantaa otti

puolustusvaliokunta oli myös hyvin yksimielinen tästä asiasta ja lähestulkoon kaikki asiantuntijat joita tähän liittyen kuultiin olivat sitä mieltä että poistumisrangaistusta ei tulisi muuttaa

sieltä asiana haluan nostaa maatalousyrittäjien jaksamisen

mielestäni tässä asiassa on niin perustavanlaatuisesta asiasta kysymys että erittäin pitkään harkitsin jopa koko tämän lakiesityksen hylkäämistä

jos hyvin paljon yhdeltä hallinnonalalta leikataan ja vyö on jo valmiiksi hyvin kireällä niin silloin ensin loppuvat rahat sen jälkeen loppuu kiinnostus ja sen jälkeen loppuu jaksaminen

tämä lakikokonaisuus on kuitenkin niin laaja ja sisältää muita tärkeitä elementtejä esimerkiksi kurinpitorekisterin osalta että en tätä tee

tämä jaksaminen on asia joka pitää ottaa huomioon ja sen takia lomituspalvelut on asia josta vapaa aikaan liittyvänä asiana toivoisin että siihen ei heikennyksiä tulisi vaan siihen pystyttäisiin näitten leikkauksien sijaan pikemminkin panostamaan jatkossa lisää

mutta mikäli tämä asia osoittautuu sellaiseksi että tästä ongelmia tulee puolustusvoimien kurinpitoon niin tämä on asia johon tulee aivan varmasti myös tässä salissa palata

arvoisa puhemies

tietysti kun hätäkeskukseen pitää soittaa silloin on hätä ja sinne ei turhan takia soitella joten nämä huolet mitä uutisoidaan tietysti ovat kansalaisilla hyvin vakavia ja näitä yhteydenottoja meille yhdelle sun toiselle näistä aina ajoittain tulee

kun mennään suuriin kuntiin kuntauudistusta tehdään ja kunnat yhdistyvät niin näitä kadunnimiä sitten menee päällekkäin

se tuo näitä ongelmia kyllä tuolla kunnissa ihan niitten kansalaisten keskuudessa kun pitäisi muistaa mikä se uusi kadunnimi onkaan kun niitä on samannimisiä ollut ja on tehty uusia

tietysti tätä tiedottamista opastusta ihmisille pitäisi lisätä myöskin mutta kyllä kaiken kaikkiaan näissä vasteajoissa sitten mistä on hienot tilastotkin olemassa reuna alueilla aina on se ongelma paljon vakavampi kuin siellä maakuntakeskuksissa

arvoisa herra puhemies